lisäksi sosiaali ja terveystoimen investointeihin terveyskeskuksiin päiväkoteihin ja vanhainkoteihin lisätään valtionavustuksia

se johtuu yksinkertaisesti siitä että suomen kilpailukyky ei ole riittävän hyvä ja näin ollen tuotannollinen perustoiminta on edullisempaa siirtää baltian maihin

alueellisesti tuotanto on todella merkittävä niin kuin mainitsin keski pohjanmaalla etelä pohjanmaalla ja pohjanmaalla ja huomionarvoista on se että turkistuotanto on tuotantotoimintaa joka ei saa erillistä valtion tukea

maa ja metsätalousministeriön pääluokan osalta olisin toivonut että tähän esitykseen olisi sisältynyt myöskin tilusjärjestelyjen vauhdittamiseen liittyviä määrärahoja

suomi on arvostettu turkistuotantomaa myöskin kansainvälisesti ja tämä että suomalaiset turkikset käyvät maailmalla hyvin kaupaksi on siitä selkeä osoitus

tärkeää on myös se että huomioidaan että turkistuotanto hyödyntää eläinten rehussa muusta elintarviketuotannosta syntyviä sivutuotteita

kotimainen teurasjäte päätyy merkittävältä osin turkiseläinten hyödyksi ja lisäksi rehuna hyödynnetään muun muassa silakkaa jota elinkeino käyttää niin paljon että sillä on merkitystä jopa itämeren tilan parantamisessa

niitä noudattavat kaikki tunnolliset turkistuottajat ja se näkyy suomalaisten turkisten hyvässä kysynnässä ulkomailla ja nimenomaan tämä aloite toteutuessaan tulisi parantamaan ja edistämään yhä enempi turkiseläinten hyvinvointia ja myöskin parantamaan laatua

vaikka budjettiesitys tarjoaa väylähankkeisiin enemmän rahaa kuin vuosiin silti on syytä muistuttaa perustienpidon tarpeista

tämä aiheuttaa perustienpidon puolella jälkeenjääneisyyttä ja lisää alueiden välistä eriarvoisuutta

esimerkiksi meillä vaasan tiepiirissä on edelleenkin iso määrä perustienpitoon kuuluvia hankkeita jotka kaipaavat pikaisesti

kuten hyvin tiedämme kuntien valtionosuuksista leikataan todella paljon ja kuntien peruspalvelut tulevat sen johdosta olemaan suuressa vaarassa

tiloilla oli varauduttu kylvösuunnitelmissa että nämä lohkot voidaan salaojittaa

äskeisellä kyselytunnilla sisältörikkaissa ja perusteellisissa vastauksissaan peruspalveluministeri kertoi että vanhuspalvelulaki tuo kunnille uusia lisävelvoitteita

ja jos teos

ne ovat merkkitikutettuja lohkoja